lapsilisä on yksi lakisääteisistä etuuksistamme joilla yhteiskunta pyrkii tasaamaan lapsen perheelle aiheuttamia kustannuksia

lapsilisällä on tarkoitus kattaa lapsesta aiheutuvat menot portaittain

arvoisa puhemies

köyhät lapsiperheet ovat tutkimusten mukaan monilapsisempia ja niissä on selvästi useammin alle kouluikäisiä lapsia kuin muissa lapsiperheissä

sosiaali ja terveysalan tutkimus ja kehittämiskeskuksen selvityksen mukaan näiden perheiden taloudellisen aseman kehittyminen on ollut erityisen heikkoa ja näin ollen ne ovat olleet huomattavasti muita enemmän riippuvaisia tulonsiirroista

lapsilisien korotuksella kolmannesta lapsesta lukien halutaankin tukea monilapsisia perheitä ja osaltaan vähentää lapsiperheiden köyhyyttä

sosiaali ja terveysvaliokunnassa kiinnitimme kuitenkin erityisesti huomiota siihen että toimeentulotukea tarvitsevan lapsiperheen käteen jäävä tulo ei uudistuksen myötäkään kohene koska lapsilisät huomioidaan toimeentulotuen määrää laskettaessa

tästä syystä on erityisen tärkeää että sosiaaliturvauudistuksen yhteydessä tarkastellaan myös toimeentulotuen varassa elävien lapsiperheiden asemaa jotta hallitusohjelman mukainen työelämän ja sosiaaliturvan uudistuksen kaikille riittävä ja aukoton sosiaaliturvatavoite täyttyisi mahdollisimman hyvin

valiokunnan saaman käsityksen mukaan järjestelmää tulisi muuttaa siten että toimeentulotukea saavat perheet saatettaisiin yhdenvertaiseen asemaan muiden kanssa lapsilisää korotettaessa

tämä on mahdollista toteuttaa esimerkiksi korottamalla lapsen osuutta toimentulotuessa tai etuoikeuttamalla lapsilisä osittain tai kokonaan toimeentulotukea myönnettäessä

arvoisa puhemies

lapsilisäjärjestelmä on ollut ja on yhä edelleen yksi parhaimmista tavoista tukea lapsiperheitä ja erityisesti köyhiä lapsiperheitä

arvoisa puhemies

köyhyyteen sisältyy paljon aineellista ja inhimillistä hätää sekä vieraantumista sosiaalisesta osallisuudesta

lapsilisäjärjestelmää tulee puolustaa ja kehittää näin ollen jatkossakin

tulevaisuudessa tulee etsiä mahdollisuuksia laajentaa järjestelmää siten että oikeus lapsilisään jatkuisi lapsen täysi ikäisyyteen saakka

tosiaan työryhmä luovutti teille tänään ehdotuksen eläinlääkintähuoltolain tarkennuksista ja tällähän on tarkoitus lisätä eläinten hyvinvointia ja lisätä ennalta ehkäiseviä toimia eläinlääkintähuollossa ja näin vähentää jälkivalvontaa

tämähän kaikki tarkoittaa semmoista positiivista imagokuvaa siitä että meillä on puhdas omatunto viljelijöillä ja puhtaat tuotteet

eihän tässä ole mitään sellaista mikä lisää byrokratiaa ja monimutkaista kirjanpitoa ja sillä tavalla voi vaarantaa viljelijöitten jaksamista

mutta minä haluan kiittää ministeriä nyt vanhusten viikon kunniaksi siitä että kerroitte että myös omaishoidon kehittämiseen ja vanhusten perhehoidon kehittämiseen otetaan mukaan nimenomaan ikäihmiset jotka näitä palveluja käyttävät

kenties heillä on jonkinlainen näkemys näistä asioista mitä pitäisi tehdä

edustaja kari en vääristellyt vaan tein tarkentavan kysymyksen oletteko te sitä mieltä että vasikoita ei pidä nupottaa

koska ne eläimet ovat meille tärkeimmät ja läheisimmät työkaverit me pidämme niistä niin hyvää huolta kuin mahdollista koska vain hyvinvoivasta eläimestä meidän tapauksessamme naudasta lypsylehmästä tulee tuottava eläin

jotta se lehmä käy itse syömässä sillä pitää olla terveet jalat terveillä jaloilla mennään itse robotille lypsämään ja terveillä jaloilla mennään omaan parteen makaamaan

arvoisa herra puhemies

alkuun haluaisin hieman pohtia tätä keskustelua mitä tänäänkin täällä salissa on käyty tästä sote uudistuksesta ja valinnanvapauden laajentumisen möröistä

tuossa äsken debatin aikana edustaja lindtman erityisen voimallisesti pelotteli sillä kuinka markkinat tulevat syömään meidän hyvin toimivan sote järjestelmämme

yksi sote uudistuksen tarkoitus on se että me pystymme saamaan ne pitkät lääkärijonot pois koska ihmiset eivät pääse missään järkevässä ajassa tällä hetkellä tapaamaan lääkäriä jolloinka toimintakyky ja sairaudet kerkeävät pahentua

toiseksi sote uudistusta tarvitaan sen takia että me pystymme muokkaamaan rakenteita niin että näitä palveluja on kaikkialla saatavilla ja nimenomaan niin että tästä isosta potista joka meidän verovaroistamme kuluu sosiaali ja terveyspalveluihin isompi osa menisi ennaltaehkäisyyn että ihmiset eivät sairastuisi ja sitten niiden peruspalvelujen saamiseen ja erikoissairaanhoito ei kuormittuisi ja sitä ei tarvitsisi kasvattaa niin kuin tällä hetkellä käy

arvoisa herra puhemies

lenkki tilan isäntänä

tuottajahintojen lasku venäjän vastapakotteet tukimaksatusten myöhästyminen ja viime vuonna kehnon sään pilaamat sadot monin paikoin

tässä tulee se asia juuri niin kuin edustaja räsänen nosti esille tämän pelon että tulevat monikansalliset yritykset jotka vievät myös verotulot pois suomesta

kysyn kuinka moni teistä olisi valmis työskentelemään vuoden ympäri välillä vuorokauden ympäri tällaisella palkalla kun se lehmäpoloinen ei osaa täsmätä poikimistaan virka ajalle ja nyt parhaillaan moni isäntä ja emäntä ovat tekemässä rehusatoaan vuorokauden ympäri pois sateitten alta

nimenomaan hallitus haluaa sellaisen mallin ja keskusta haluaa sellaisen valinnanvapauden mallin joka tulee paikallista yrittäjyyttä ja myös niin että verot maksetaan suomeen

arvoisa puhemies

yhdyn kyllä täysin siihen mitä edustajakollega asko seljavaara sanoi tupakoinnista ja erityisesti alaikäisten tupakoinnin vähentämisestä

alaikäisten tupakoinnin tehokas ehkäisy on myös paras keino ehkäistä ja vähentää tupakkasairauksia

valistustyön lisäksi kaksi keskeistä tekijää joilla voimme vaikuttaa nuorten tupakointiin on hinta ja saatavuus

jos suomessa tehtäisiin kaikkialla työtä maatalouden tuntipalkalla ja tehokkuudella olisi kustannustasomme maailman ylivoimaisesti kilpailukykyisin ja maamme rypisi kauppataseen ylijäämässä

arvoisa rouva puhemies

saatavuuteen vastaavasti pyritään vaikuttamaan valvontaa tehostamalla ja myynnin luvanvaraistamisella

edelleen yhdyn siihen kyllä että niin se vain on että ennaltaehkäisty sairaus on halvin sairaus aina ja viittaan edelleenkin että turvapaikanhakijoilla on jo nyt oikeus kun he tulevat ja rekisteröityvät niin heille tehdään

kuitenkin kaikista keskeisin asia millä nuorten tupakointiin pystyttäisiin vaikuttamaan on se että alaikäisille ei myydä tupakkaa

tämä on koko suomen yhteinen asia

sen takia me sosiaali ja terveysvaliokunnassa alleviivasimme sitä että tupakan myyminen alaikäiselle täytyy muuttaa rikkomuksesta rikokseksi

juuri näihin halutaan sitten valinnanvapauden kautta kaveriksi yksityistä sektoria ja kolmatta sektoria että me pystymme paremmin palvelemaan meidän ikäihmisiämme vanhuksia niitä ryhmiä joihin meidän julkisemme ei tällä hetkellä hyvin taivu

on muistettava että kotimaisen ruuan tuotannon tukeminen on myös osa turvallisuuspolitiikkaa koska se turvaa huoltovarmuutemme

kuitenkin oikeusministeriöstä on todettu ettei tarvittavia resursseja tämän lakiesityksen muotoilemiseksi ole

olen kiitollinen oppositiolle tästä välikysymyksestä joka osoittaa että tekin olette havahtuneet tuottajien ahdinkoon ja ymmärtäneet kotimaisen maatalouden merkityksen

ja olen aivan samaa mieltä siitä että jos päätös on kielteinen on oikein että heidät palautetaan mahdollisimman pian pois täältä

tänä aamuna pisti silmään aamutelevisiossa että oikeusministeriö kiirehtii tekstiviestein tapahtuvan kotirauhan rikkomisen kriminalisoimista

totean myös tästä edustaja anderssonin äsken käyttämästä puheenvuorosta että mitä ilmeisimmin hän ei kyllä kuulu tähän sote uudistuksen parlamentaariseen seurantaryhmään koska sellaisia kommentteja ja pelkoja joita hän nosti tuossa esille ei nostaisi esille henkilö joka saa seurata läheltä sote uudistuksen etenemistä

tämä on myös äärettömän tärkeä asia mutta mistä moiseen heti voidaan luvata tarvittavat resurssit

miksi ja ymmärrän että viidakkorumpua on olemassa helsinki ei ole jo nyt niin valtava vetovoimatekijä tänne maahan pyrkiville

voi olla että tämä kriisi jatkuu koko vaalikauden joten opposition sitoutuminen antaa hallitukselle rohkeutta ja voimia toimia

sen takia meidän vanhempien ja erityisesti lainsäätäjien vastuu korostuu tällaisissa asioissa eikä resurssien puute saa tässä estää tällaisen lainmuutoksen tekemistä

työtön ihminen voi itse päättää haluaako hän tarttua tällaiseen tilaisuuteen vai ei

tarkoitus on että työvoimaviranomaisella ei olisi roolia tässä päätöksessä eikä mahdollisuutta myöskään asettaa uhkaa työttömyysetuuden leikkaamisesta

tuottajille kuitenkin sanellaan maksettu hinta

näillä sanoilla haluan sanoa sen että kyllä kuitenkin suurin päättäjä suomalaisen maanviljelijän tulevaisuudesta on suomen kansa

työnäyte olisi siis työn hakemisen ei työn tekemisen muoto

arvoisa rouva puhemies

edelleenkin penään tätä asiaa tätä vetovoimatekijää ja viittaan siihen että kun muutamissa puheenvuoroissa muun muassa edustaja zyskowicz sanoi että tällainen ilmainen terveydenhuolto on valtava vetovoimatekijä ja se on kauhuskenaario niin missä viipyvät ne kymmenettuhannet viipurin hiv positiiviset taikka sitten miksi kaikki eivät nimenomaan ryntää nyt helsinkiin juuri sen takia jos tämä niin suuri uhkakuva on

kuitenkin suomalaista maitoa ja lihaa ja muita tuotteita ostaessa voimme olla varmoja ettemme saa siitä antibiootti tai hormoni tai muita myrkkyjäämiä

toivottavasti emme laita sanoja toistemme suihin vaan pysymme asiassa ja jo nyt pitäisi varmaan helsingin tilastoissa näkyä että jos tämä terveydenhuolto erityinen vetovoimatekijä olisi ollut helsingissä niin tänne kai olisivat rynnänneet ne pietarin ihmiset

lomitusjärjestelmän heikennykset olisivat suoria heikennyksiä kotimaisen antibiootti ja hormonivapaan vähemmillä torjunta ainemäärillä ja monin tavoin euroopan keskitasoa vastuullisemmin tuotetun ruuan saatavuuteen sekä tuotantoeläinten hyvinvointiin

lopuksi arvoisa puhemies kiitän jo tässä vaiheessa ministeri tiilikaista niistä sanoista ja teoista mitä lupasitte pikaisesti viedä eteenpäin tuossa avauspuheenvuorossanne

edustaja zyskowiczille tiedoksi sosiaali ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtajana että varmasti otamme nämä näkökulmat valiokunnassa käsittelyyn ja huomioon

työterveyshuollon keskeinen tavoite on auttaa säilyttämään ja parantamaan viljelijän työkyky sekä ehkäisemään työtapaturmia ja ammattitauteja

tänä vuonna vietetään maatalousyrittäjien työterveyshuollon teemavuotta

mutta vielä kerran haluan toistaa sen että tartuntatautilaissa on kuitenkin paljon muusta kyse kuin mitä tämän keskustelun pohjalta voisi kuvitella mutta myös tässä keskustelussa esiin tulleet uhkakuvat varmasti otamme valiokunnassa huomioon

minun ei tarvitse tässä omassa puheenvuorossani puhua työelämän ongelmista sähköposti mairen tai sähköposti heikin hahmossa minulla työelämäkokemukset ovat niin tuoreessa lähimuistissa

kun edellisen laman jälkeen opiskelin sairaanhoitajaksi kokemukset työelämästä olivat aika karmaisevia

yhtenä haasteena on muun muassa viljelijöiden henkinen jaksaminen sekä työn ja perheen yhteensovittaminen

tässä hallituksen esityksessä esitetään että maatalousyrittäjien työterveyshuollon tilakäynneistä tai työpaikkaselvityksistä johtuvat kustannukset tulisi korvata valtion varoista riippumatta siitä toteuttaako tilakäynnin terveyskeskus vai yksityinen palveluntuottaja

silloin kun lähdin opiskelemaan sairaanhoitajaksi minulla oli haaveena tulla alan opettajaksi mutta laman jälkeen eri työpaikoilla harjoittelussa ollessani suunnitelmani muuttuivat

me työ ja tasa arvovaliokunnassa pidimme antamassamme mietinnössä tätä lainmuutosta perusteltuna sillä näillä keinoilla on mahdollisuus lisätä työterveyshuoltopalveluiden tarjontaa maatalousyrittäjille ja parantaa mahdollisuuksia tilakäyntien tekemiseen hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisesti

arvoisa puhemies

tilakäynneillä työterveyshenkilöstöllä on mahdollisuus tutustua tilan työskentelyolosuhteisiin ja tapoihin ja sitä kautta arvioida näiden vaikutusta maatalousyrittäjän terveyteen

työjoustoja tarvitsevat pienten lasten äidit tai jo ikääntyneet ihmiset jotka olisivat kaivanneet näitä joustoja omien jo ikääntyneitten vanhempiensa hoitoon olivat ikään kuin huonompia työntekijöitä

onkin erityisen tärkeää että tilakäynnit eivät jää tekemättä terveyskeskusten resurssipulan ja ruuhkan vuoksi vaan viljelijällä on mahdollisuus ostaa nämä palvelut tarvittaessa ja haluttaessa myös yksityiseltä se

erityisesti hain tietoa ja oppia siitä mitkä tekijät vaikuttavat siihen että työyhteisössä on hyvä olla

oman graduni tein ikäjohtamisesta ja lähiesimiestyön merkityksestä

on päättynyt tätä lakiehdotukset hyväksytään että laki sintonen käsitteluun päättynyt ohjasi jo loppukesästä toiseen käsittelyyn esitellään päivät jonka myös kolmas sektorilta

nostan esille muutamia asioita tästä lähiesimiestyöstä

millaista johtamista ihmiset haluavat

osastoilla työpaikoilla työyhteisöissä on puhumisen kulttuuri esimies ei pelkästään kuuntele vaan hän aidosti kuulee

työntekijät haluavat että esimies tuntee työntekijän arjen mistä ongelmista ja haasteista ne työpäivät ja työviikot muodostuvat

työntekijät haluavat inhimillisyyttä johtamiseen sellaisia esimiehiä jotka ovat aidosti sopivia esimiehiksi eivät pelkästään muodollisesti päteviä paperilla päteviä

silloin kun ihmiset opiskelevat ammattiin siinä vaiheessa puhuttaisiin siitä että jokaisella työntekijällä on vastuu siitä millaiseksi se työhyvinvointi muodostuu

sillä siinä vaiheessa kun työntekijä erikoistuu esimieheksi pakosta jotta hän tämän esimiespaikan saa ei hänellä ole motivaatiota välttämättä siihen että hänestä tulee hyvä esimies

ja toinen asia on se että tällä hetkellä esimiehiä ja johtajia palkitaan vain siitä kuinka paljon he tuottavat talolle lisää euroja

pitäisi siirtyä siihen että johtajia esimiehiä palkitaan siitä mitenkä he panoksellaan tuovat lisää työhyvinvointia

mutta arvoisa puhemies lopuksi esimiehiä on tuettava tässä työssä

eniten uupumisen vaarassa ovat juuri ne ihmisläheisimmät johtajat jotka haluavat olla aidosti läsnä eivätkä ole piiloutuneet suojamuurin taakse muurin joka on rakennettu jotta selviydytään tästä kylmästä maailmasta missä mikään ei riitä

arvoisa rouva puhemies

tämä vankiterveydenhuollon siirtäminen oikeusministeriön hallinnonalalta sosiaali ja terveysministeriön hallinnonalalle tukee vankien hoitoketjujen katkeamattomuutta vangin siirtyessä kunnallisen sosiaali ja terveydenhuollon piiriin sekä myös mahdollisuutta kansanterveystyön ja tartuntatautien vastustamistyön tehokkaampaan toteuttamiseen erityisen riskin omaavan väestönosan kohdalla

vankien näkökulmasta taas tavoitteena on parantaa hoidon jatkuvuutta vankilan ja ympäröivän yhteiskunnan välillä ja vähentää pidemmällä tähtäimellä vankien ja muun väestön terveyseroja

kuten tämän esityksen perusteluissa todetaan voi hyvin toimiva vankiterveydenhuolto tarjota mahdollisuuden tarttua syrjäytyneiden ihmisryhmien ongelmiin ja samalla tukea uusintarikollisuuden ehkäisyä

vankeusaikaisen terveydenhuollon erillisyys muista julkisista terveyspalveluista katkaisee kuitenkin olemassa olevat hoitosuhteet ja haittaa tuloksellisten hoitojatkumoiden kehittämistä

terveydenhuoltohenkilöstön erillisyyden vankilaorganisaatiosta vankilan johdosta ja muusta vankilahenkilökunnasta on arvioitu voivan lisätä vankien luottamusta terveydenhuoltohenkilökuntaan ja mataloittavan kynnystä käyttää terveydenhuoltopalveluja

terveydenhoito ja valvontatehtävien erottaminen toisistaan mahdollistaa terveydenhuoltohenkilökunnan ammattieettisten velvollisuuksien toteutumisen tätä nykytilaa paremmin ja tukee terveydenhuoltohenkilöstön todellisen ja koetun riippumattomuuden lisääntymistä

sosiaali ja terveysvaliokunta pitää lakivaliokunnan tavoin kannatettavana hallinnonalan siirtoa ja vankiterveydenhuollon liittämistä kiinteämmäksi osaksi yleistä terveydenhuoltoa

valiokunta katsoo myös että vankiter veydenhuollon vaatiman erityisasiantuntemuksen vuoksi on tarkoituksenmukaista keskittää järjestäminen valtakunnallisesti terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisuudessa toimivaan yksikköön

arvoisa rouva puhemies

lakivaliokunta antoi meille sosiaali ja terveysvaliokuntaan lausunnon ja kiinnitti huomiota esityksessä valitun järjestelmän aiheuttamiin kustannuksiin